tässä on kahdella virkkeellä kuvattu hyvin tarkasti se tilanne mikä meillä vallitsee vanhustenhoidossa lukuisissa laitoksissa

kysynkin onko ministeriössä pohdittu konkreettisia toimenpiteitä myös suomalaisten köyhien auttamiseksi ruokakysymyksissä

tulee mieleen että pitäisikö meillä täällä suomessa olla murrosikäisten perheille omat neuvolat joissa vanhemmat saisivat tukea apua ja vertaistukea muilta perheiltä jotta he jaksaisivat mahdollisimman pitkälle näiden haastavassa iässä olevien lasten kanssa mennä eteenpäin omin voimin tai hieman tuettuna

arvoisa puhemies

monet kunnat ovat ylivelkaantuneet ja nyt kun ei enää kunnan omaan taseeseen oteta velkaa lisää niin sitä velkaantumista on ryhdytty kiertämään erilaisilla ppp malleilla ja elinkaarimalleilla

kun ajatellaan että nämä ongelmat koskettavat kymmeniätuhansia vanhuksia niin on korkea aika laittaa myös vanhusten asiat kuntoon

niissähän esiintyy totuutta osoittava lauseke

esimerkiksi naantalissa on suoritettu muutama vuosi sitten kuntaliitos ja nyt kun näitä loppuraportteja luetaan niin ei ole osoitettu mitään säästöjä

olen itsekin allekirjoittanut molemmat lakialoitteet ja kannatan niiden eteenpäin viemistä

merkittävin puoluerahoituksen kokonaisuuden läpinäkyvyyden rajoitus liittyy valvottavien organisaatioiden vähäiseen määrään suhteessa puolueyhdistysten kokonaismäärään

vuosikausia olemme puhuneet siitä että vanhusten asemaa pitäisi parantaa mutta kaikesta huolimatta konkreettisia parannuksia ei ole saatu aikaiseksi

suomi on täysivaltainen tasavalta niiltä osin kuin täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivaltaa ei ole siirretty ja tulla siirtämään euroopan unionille

perussuomalaisten mielestä pitäisi olla päivänselvää että pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen maassa hyväkuntoinen tieverkosto on edellytys kansalaisten tasa arvoiselle kohtelulle ja toimivalle elinkeinoelämälle myös reuna alueilla

päinvastoin istuva hallitus tekee jatkuvasti leikkauspäätöksiä joiden kohderyhmänä ovat kunnat ja kuntalaiset ja sitä kautta myös vanheneva väestö erilaisissa hoitokodeissa

joka paikassa niitä on markkinoitu

ja hyvin on kauppa käynyt mikä nyt näkyy selvästi näissä maksuhäiriöissä joita lukuisat nuoret henkilöt ovat saaneet mutta on myös paljon eläkeläisiä jotka ovat joutuneet pikavippikierteeseen sen takia että he ovat tottuneet tietynlaiseen elintasoon ollessaan töissä ja sitten kun he jäävät eläkkeelle yksinkertaisesti eläketulot eivät enää riitä siihen aikaisempaan elintasoon

muut puolueyhdistykset eivät ole tarkastusviraston valvottavia

arvoisa puhemies

järjestin tämän vuoden huhtikuussa eduskunnan kansalaisinfossa tilaisuuden jossa käsittelimme ikäihmisten hyvinvointiin liittyviä aiheita kuten omaishoitoa ravitsemusta ja liikuntaa

arvoisa puhemies

onko teillä yksi esimerkki sellaisesta kuntaliitoksesta joka olisi tuottanut taloudellisia tai toiminnallisia hyötyjä tavalliselle kuntalaiselle

suomen maatalous elää kriittisiä vaiheita

voidaan sanoa että meillä suomessa on aivan riittävästi tietoa siitä ketkä lapset ovat päiväkodeissa ja kouluissa syrjäytymisriskin alaisia

jos suomessa halutaan syödä terveellistä ja ympäristöystävällisesti tuotettua lähiruokaa sekä pitää maa kauttaaltaan asuttuna on maatilojen ahdinkoon saatava pikaisesti apua

lapsen oikeus riittävään elintasoon ja julkisen vallan velvollisuus tukea lapsiperheiden toimeentuloa on kirjattu moneen suomea oikeudellisesti velvoittavaan ihmisoikeussopimukseen

tilaisuuteen saapui runsaasti kiinnostuneita kansalaisia

on tietysti itsestään selvä asia että jos näin paljon yhdistyksiä ryhdyttäisiin valvomaan siinä pitäisi olla lukuisia uusia tarkastajia joten ei ole merkitystä sillä että

hätä on kaikilla suuri silloin kun joutuu tällaiseen pahaan kierteeseen rahankäytössä ja velkaantumisessa

käydyissä keskusteluissa kävi ilmi että on hyvin paljon asioita joista ikäihmiset eivät ole tietoisia

on inhimillinen tragedia että viranomaiset eivät pysty näihin ongelmiin puuttumaan jo silloin kun lapset ovat päiväkodissa silloin kun niihin ongelmiin olisi kaikkein helpointa puuttua

viime vuosien ongelmat metsien hoidossa ja puun hyödyntämisessä sekä ainainen vaje kemera rahoituksessa sekä energiapuun että energiarangan talteensaannissa tulevat jatkumaan

sen takia kannatan lämpimästi sosiaalista luototusta jotta ihmiset voivat ottaa kohtuuhintaista lainaa ja päästä eroon näistä pikavipeistä

suomen laki ei kuitenkaan tue tällaista mallia sillä virallisesti lapsella voi olla vain yksi osoite jonka mukaan tulonsiirrot ja etuudet määräytyvät

mutta ennen kaikkea tärkeintä on se että kielletään pikavipit kokonaan

toivoisin että myös tähän asiaan kiinnitetään huomiota niin että nämä ikäihmiset saisivat riittävästi tietoa siitä mikä heidän tilanteensa on ja mistä he pystyisivät hakemaan apua

kun poliisin määräämästä sakon muuntorangaistuksesta on tullut suuria kun siitä luovuttiin siitä on tullut suuria ongelmia kentällä erityisesti poliisille ja kaupan alan toimijoille työntekijöille ja kaupan alan yrittäjille

arvoisa puhemies

hallituksen esittämät kehykset eivät edistä kansalaisten tasa arvoista kohtelua eivätkä huolehdi tasapuolisesti maan eri osista

onko ministeri tietoinen ruotsin mallista ja onko sitä harkittu otettavaksi myös meillä suomessa käyttöön

kotihoidon tilannetta täytyy korostaa ja kohentaa erityisesti mikäli nyt istuvan hallituksen leikkaukset tapahtuvat kuten on suunniteltu

nyt on kuitenkin ihan hyvä että tässä hallituksen esityksessä lisätään kunnanhallituksen velvoitteita ja myös tilintarkastajien velvoitteita siitä että niiden täytyy jatkossa huolehtia siitä että kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty ja sama sääntö koskee myös kuntayhtymiä ja liikelaitoksia

toivottavasti seuraavien eduskuntavaa lien jälkeen maahan saadaan hallitus joka ilman bisnesmiesten aiheuttamia vaalirahasotkuja ja erilaisia kähmintöjä saa uudet raikkaat poliittiset tuulet puhaltamaan yhteisessä isänmaassamme

suurin ongelma on se että tapahtuu rikos eikä siitä seuraa minkäänlaista rangaistusta

tuskinpa poliisit motivoituvat kirjoittamaan jatkuvasti näitä sakkolappuja erilaisista näpistyksistä ja varkauksista jos ne revitään heidän silmiensä edessä sen takia että nämä rikolliset tietävät että ei siitä mitään heille seuraa

omaishoitajien asiat on saatava vihdoinkin kuntoon ja näiden omaishoitajien palkkioiden maksatus tulisi siirtää kunnilta kansaneläkelaitokselle joka pystyy tasapuolisesti kohtelemaan kaikkia vanhuksia silloin kun näitä etuisuuksia haetaan jotta ei käy sillä tavalla että kun kunnan rahatilanne on huono niin sitten samassa tilanteessa olevat ikäihmiset ja heidän hoitajansa saavat aivan erilaisia päätöksiä

nyt monissa kunnissa tehdään etsivää nuorisotyötä on erityisnuorisotyöntekijöitä jotka sitten kohdentavat tukitoimia niihin nuoriin jotka ovat lähellä syrjäytymistä tai jo pitkällä siinä

kuitenkin tavoitteena pitäisi olla se että kaikkien puolueille suunnattujen sinne tulevien varojen osalta toteutuisi mahdollisimman avoin ja läpinäkyvä toiminta että tiedettäisiin mistä sitä rahaa millekin taholle tulee

olen kuitenkin sitä mieltä että meillä selkeästi on tällaisia suomenkielisiä syrjiviä järjestelmiä opiskelijoiksi valinnoissa kun pohditaan vaikka lääketieteellistä tiedekuntaa täällä helsingissä

tämä on se suurin ongelma

kun nämä riskit kartoitetaan niin katsoisin että niihin ilman muuta kuuluvat nämä pitkäaikaiset vuokrasopimukset eli elinkaarimallit ja niitähän on vuokratiloja joita on elinkaarimallilla tehty on päiväkoteja koulutiloja kulttuuritiloja liikuntatiloja myös toimistotiloja

aikaisemmin kun tätä puolue ja vaalirahoitusta uudistettiin esitin että kaikki isot kampanjat olisi otettu huolelliseen tarkastukseen huolimatta siitä onko kampanjan vetänyt kansanedustajaehdokas europarlamenttivaaliehdokas huolimatta siitä onko hän päässyt läpi vai ei ole päässyt läpi

arvoisa puhemies

maaliskuussa suullisella kyselytunnilla otin esille vanhusten laitoshoidon ja ennen kaikkea ne leikkaukset ja sen mitä siitä seuraa

vertasin vanhuksia vankeihin ja totesin mitä siitä seuraisi jos rikolliset pistetään vanhainkotiin ja vanhukset vankilaan

sitten kun pohditaan näitä kuinka paljon suhteessa enemmän otetaan näissä ruotsinkielisissä kiintiöissä opiskelijoita verrattuna siihen kuinka paljon meillä on ruotsinkielisiä asukkaita suomessa niin siinä mittasuhteet eivät ole kohdallaan

se tarkoittaa sitä että käytännössä meillä on hyvin paljon sellaista vaalikampanjoihin liittyvää rahoitusta joka jää kaiken valvonnan ulkopuolelle sen takia että ainoastaan valitut europarlamentaarikot samaten valitut kansanedustajat ja tietenkin heidän varaedustajansa ovat velvollisia tekemään ilmoitukset vaalirahoituksestaan mutta eivät ne jotka eivät tule valituksi vaikka heillä saattaa olla merkittäviä luottamustehtäviä niin kuntatasolla kuin valtakunnallisestikin

monilla sijaisvanhemmilla on useampia omia lapsia ja silti he tarjoavat rakastavan väliaikaiskodin tuntemattomille ongelmiin joutuneille lapsille ja nuorille

silloin vanhukset pääsisivät säännöllisesti suihkuun saisivat osallistua harrastuksiin ja pääsisivät joka päivä ulkoilemaan

nykyisessä asuntokannassa meillä on aivan liian paljon homeongelmia jotka aiheuttavat jopa pysyviä terveyshaittoja lukuisille kansalaisille joilla ei ole mahdollisuutta muuttaa minnekään näistä homepesäkkeistä

mutta en käsitä lainkaan minkä takia suomenkielisten pitää saada palveluja vaikkapa ruotsinkieliseltä lääkäriltä tai juristilta hallinnossa koska heitä on koulutettu suhteessa huomattavasti enemmän kuin suomenkielisiä

olen aikaisemminkin kysynyt ministeri kiurulta onko hän ajatellut sitä että voitaisiin rakentajien vastuuta lisätä sillä tavalla että rakennusliikkeessä joku henkilö joutuu henkilökohtaiseen vastuuseen siitä työn laadusta jota saavat aikaiseksi ja voitaisiinko ajatella sitä että vastuuajat muutettaisiin nykyisestä kahdesta vuodesta vaikka seitsemään vuoteen

kysyin tuolloin peruspalveluministeri susanna huoviselta toteutuvatko hänen mielestään suomessa vanhusten ihmisoikeudet verrattuna vankeihin ja eikö olisi jo aika perustaa vanhus asiavaltuutetun virka jota perussuomalaiset ovat esittäneet lukuisia kertoja

kun sijoitusten määrä on huimassa kasvussa ja valvonta nykylainsäädännöllä on lievästi sanoen lepsua saattaa käydä niin että sijaisvanhemmuudesta maksettava korvaus houkuttaa myös niitä joiden motiivit ovat muut kuin silkka rakkaus lapsiin

niin että minun mielestäni perustuslain yhdenvertaisuuskohtaa rikotaan karkeasti erityisesti tässä kun valitaan opiskelijoita opiskelemaan lääketiedettä ja oikeustiedettä suomessa

on tärkeätä että aina kun kehitetään lainsäädäntöä pystyttäisiin vähäiset resurssit kohdentamaan olennaisiin asioihin oli sitten kysymys yksittäisistä ehdokkaista tai sitten näistä puolueyhdistyksistä joissa on valtavan suuria eroja liittyen siihen minkälaista toimintaa ne harjoittavat kuinka suuri on tämä tulotaso

siinä mielessä on todella hyvä että näitä tämäntyyppisiä riskienhallintaan liittyviä asioita tullaan jatkossa toivon mukaan tarkastelemaan aikaisempaa huolellisemmin kun kerran on jonkinlainen velvollisuus siihen eikä se ole enää pelkän suosituksen ja hyvän tahdon varassa

arvoisa puhemies

valitettavasti ministeri huovinen sen enempää kuin ministeri henrikssonkaan eivät lämmenneet ajatuksille joita esitettiin

koska sijaisvanhemmuudesta maksettavat korvaukset ovat edellä mainitun kaltaisia on oikein ja kohtuullista että sijoituspaikka voisi maksaa vuosittaisen tarkastuksen itse

kysyisin

arvoisa puhemies

toivon että edustaja kontulan erinomainen lakialoite johtaa selvityksiin ja sitten sen jälkeen toimenpiteisiin joilla näihin ongelmiin voidaan puuttua ja todella mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

perussuomalaisten eduskuntaryhmä pitää positiivisena sitä että hallitusohjelman mukaisesti on nyt tuotu eduskunnan käsittelyyn selonteko ilmasto ja energiastrategiasta

ne suuret yhdistykset pitäisi saada jonkinlaisen tarkemman valvonnan piiriin

nyt tuoreiden uutisten mukaan hän pitää erittäin tärkeänä sitä että hämeenlinnan vankilassa päästään eroon paljuselleistä mutta vanhuksista ei puhuta yhtään mitään kuinka kauan vanhukset joutuvat olemaan märissä vaipoissa ja millä tavalla heidän jokapäiväinen hoitamisensa järjestetään

mutta näihin elinkaarihankkeisiin täytyisi kiinnittää entistä enemmän huomiota että ne eivät nyt koko suomessa leviäisi sillä tavalla että kunnat vaan kiertävät sitä omaa velkaantumista

nyt on tilanne todella aivan toisenlainen

no bail out klausuuli on täysin unohtunut vaikka siitä ministeri katainen erityisesti piti kiinni kaksi vuotta sitten

tilanne on todella huolestuttava suomalaisten pienituloisten köyhien veronmaksajien osalta

arvoisa puhemies

asiat on pantava tärkeysjärjestykseen ja silloin kun rahoista ja muista resursseista on puutetta on tärkeätä se että silloin nämä eri asiat puntaroidaan

kun ilmasto ja energiapolitiikkaa ajatellaan globaalilla tasolla suomen merkitys päästöjen tuottajana ja energian käyttäjänä on varsin vähäinen

näkisin itse että vanhuksilla pitäisi olla vähintään samat ihmisoikeudet kuin vangeilla tällä hetkellä suomessa

suomella voi kuitenkin olla kansainvälisellä kentällä tärkeä rooli ympäristöystävällisen teknologian kehittäjänä ja esimerkillisenä ympäristötekojen toteuttajana

ykn kansainvälisen ilmastokokouksen lähestyessä ollaan maailmalla pääosin yhtä mieltä siitä että toimenpiteisiin ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi on ryhdyttävä

arvoisa puhemies

meidän tulee olla aktiivisesti kannustamassa mahdollisimman monia valtioita liittymään yhteisiin ilmastotalkoisiin puhtaamman tulevaisuuden nimissä

tämä säästö otetaan omaishoitajien selkänahasta

kelalla on kaikki valmiudet kohtuullisen valmisteluajan puitteissa ottaa omaishoidon tuen maksatukset hoitaakseen jolloin kaikki kansalaiset omaishoitajat olisivat tasa arvoisessa asemassa riippumatta siitä missä kunnassa he asuvat

useat maat haluaisivat muille tiukat velvoitteet mutta itselleen erilaisia helpotuksia

hallituksen tavoitteet vähentää kasvihuonekaasupäästöjä säästää energiaa ja saavuttaa omavaraisuus sähköntuotannossa ovat perussuomalaisten mielestä kannatettavia

jos näihin tavoitteisiin kuitenkin pyritään vain ydinvoimakapasiteettia lisäämällä vaarana on että resursseja ei ohjata riittävästi uusiutuvien energialähteiden kehittämiseen

kysynkin asianomaiselta ministeriltä

kehittyneemmiltä kehitysmailta edellytetään kuitenkin myös omaa rahoituspanosta ja ylipäätään kaikkien kehitysmaiden on otettava vastuuta ja aidosti sitouduttava päästöjen hillitsemiseen ja kestävään kehitykseen

arvoisa puhemies

milloin mahdollistetaan se että kela alkaisi hoitaa omaishoidon maksattamisia jolloin kaikki tuen saajat olisivat tasa arvoisessa asemassa suomessa riippumatta siitä missä kunnassa asuvat

nämä aiheuttavat kuntataloudelle ja kuntakonserneille suuria suoria ja epäsuoria taloudellisia menetyksiä sillä ne heikentävät kuntien henkilöstörakennetta työmotivaatiota ja siten myös tuottavuutta

edustaja zyskowicz käytti äsken erinomaisen puheenvuoron liittyen näiden eri yhtiöitten johdon palkitsemisjärjestelmiin joissa on todella ollut kummallisuuksia

mielestämme uusiutuvien energiamuotojen osuutta on kasvatettava huomattavasti nykyisestä

tänään tässä salissa on kuultu vanhojen hallituspuolueiden keskinäistä riitelyä ja torailua

työttömyysturvassa otetaan käyttöön työtulojen suojaosuus asumistuki ei leikkaannu esikoulu muutetaan velvoittavaksi mikä puolestaan on hyvä asia lasten tasa arvoisten oppimisvelvollisuuksien parantamiseksi oppivelvollisuutta pidennetään tästä saadaan hyvää siltaa yli nivelvaiheen koulutuksen jatkuvuuden turvaamiseksi

kun tiedetään että jokin virkanimitys suoritetaan pääasiallisesti jäsenkirjan perusteella karsii tämä suuren joukon päteviä viranhakijoita sillä miksi vaivautua hakemaan sellaista virkaa jota missään tapauksessa ei voi saada

täytyy todeta että perussuomalaiset ovat tyytyväisiä siihen että nämä aikoinaan vain asetustasolla säädetyt jätevesisotkut on vihdoinkin saatu kirjattua lakiin ja tuotu tänne eduskunnan käsittelyyn

eli silloin kun yhtiö tekee voittoja maksetaan huomattavia tulospalkkioita ja jos tekee tappioita niin edelleen maksetaan näitä ylimääräisiä korvauksia jotka ovat hyvin huomattavia ja kohtuuttomia käytännössä

uusiutuvan energian tuotannon kehittämisessä on myös tärkeää että se toteutetaan riittävässä valtion ohjauksessa

voidaan kysyä onko meillä todella varaa tällaisiin ratkaisuihin kun samanaikaisesti kotimaassa kunnat rimpuilevat taantuman kourissa työttömyys kasvaa ja peruspalveluita ajetaan alas tuottavuusohjelmien nimissä

kuten selonteossakin todetaan riippuu uusiutuvan energian osuus suomen energiankulutuksesta olennaisesti mahdollisuudesta hyödyntää metsäteollisuuden prosessien sivutuotteita energiantuotannossa

huippuammattilaisten ei edes kannata mennä töihin sellaiseen virastoon jossa uralla eteenpäinmeno tapahtuu jäsenkirjan eikä osaamisen perusteella

tämä on oiva esimerkki siitä että myös opposition voimalla ja painostuksella voidaan saada aikaan muutoksia parempaan suuntaan

ja sekin on minusta rehellistä sanoa että kuntapuolella on hyvä että nyt näitä tehtäviä puretaan koska ei ole oikein pelkästään se tie että valtionosuuksia aina leikataan mutta tehtäviä samaan aikaan lisätään

tulenkin jatkossa aina kun edustaja zyskowiczin kanssa olemme erilaisissa tilaisuuksissa ja kokouksissa joissa konkreettisesti päätämme yhdessä erilaisten johtajien palkkioista tulen aina muistuttamaan teitä tästä puheenvuorosta jonka äsken piditte

jäsenkirjanimityksiä tapahtuu erityisesti kuntaliitosten yhteydessä

oman haasteensa ilmastoneuvotteluihin tuovat tietysti eräät rikkaat valtiot jotka eivät haluaisi maksaa ilmastotavoitteiden edellyttämiä kuluja omasta pussistaan

perussuomalaiset ovat lukuisia kertoja muun muassa talousarvioita koskevissa ryhmäpuheissa kritisoineet jätevesiasetusta ja vaatineet aikalisän ottamista ja kyseenalaistaneet koko asetuksen järkevyyden joten olemme erittäin tyytyväisiä siihen että työmme oppositiossa on tuottanut positiivisia tuloksia maaseudun asukkaille

tällainen tyypillinen kelan tukea väärin käyttävä asiakas on nuori nuorempi nainen tai mies joka kertoo asuvansa yksin ja tosiasiassa hän asuu yhdessä työssä käyvän avopuolison kanssa ja nostaa työmarkkinatukea tai asumistukea

lisäksi runsaista metsistämme voidaan uusiutuvana energiana hyödyntää metsähaketta

eli tämä on hyvä asia ja itse tietenkin lappilaisena pidän tärkeänä sitä että kilometrikorvausten leikkaukset nyt perutaan

tiedostaako hän pelkästään poliittisin perustein tapahtuviin virkanimityksiin liittyviä ongelmia samalla kun hän pohtii kuntatalouden kasvavia ongelmia

esimerkiksi saudi arabian näkemyksen mukaan kehitysmaiden ohella myös öljyntuottajamailla tulisi olla oikeus saada ulkopuolista avustusta mikäli uusi ilmastosopimus vaatii merkittäviä leikkauksia fossiilisten polttoaineiden käyttöön

kaiken kaikkiaan voi kyllä sanoa että oppositiojohtaja soini on ilmeisesti vielä kesäterässä tai ruosteessa koska on niin vaimea tämä keskustelu täällä tänään

tulen ottamaan siitä kopiot ja pidän sitä mukana kaikissa kokouksissa joissa yhdessä olemme päättämässä näistä palkitsemisjärjestelmistä koska haluan että teot ja puheet vastaavat toisiaan täällä eduskunnassa